tätä kautta myöskin ulkopolitiikka parlamentarisoituu juuri sillä tavalla kuin se on parlamentarisoitunut mutta presidentillä joka valitaan kansanvaalilla on vahva rooli ulko ja turvallisuuspolitiikassa

ja kuten todettu kysymys ei ole vain poliittisesta edustavuudesta joka tässä pyritään jollain tavalla varmistamaan vaan ennen kaikkea siitä että meidän täytyy pystyä pitemmässä juoksussa varmistamaan yhteiskunnan kehitysedellytykset ja ennen kaikkea että se hallinto joka sinne saadaan näiden vaalien tuloksena olisi edes jossakin määrin uskottava ennen kaikkea korruptiosta vapaa

nämähän ovat ne suuret ongelmat minkä vuoksi tämä kapinallinen liike on kuitenkin saamassa senkin verran väestöltä tukea kuin se saa tunnistaen kaikki ne äärimmäiset piirteet mitä sillä liikkeellä on

tässä suhteessa meillä on monia tapoja olla myöskin informoituina eduskuntana siitä millä tavalla tasavallan presidentti toimii ulko ja turvallisuuspolitiikassa

raville

sosialidemokraattien yhteinen kanta ateenassa oli jyrkkä tuomio tälle oikeistolaiselle kilpailukykypolitiikalle sille mitä mekin olemme täällä koko ajan arvostelleet

neuvottelutavoitteiden julkinen riepottelu tekee suomen edun puolustamisen erittäin vaikeaksi

antaako se arvoisa pääministeri meille mahdollisuuden arvostella tässä teidän puheessanne keskeistä lausetta jossa te kerrotte sen että minun täytyy ottaa silmälasit jotta minä näen tämän teidän puheenne tämä kilpailukykypaketti antaa suunnan mihin euromaiden pitäisi yhdessä kulkea

ennen kaikkea kilpailukykysopimus merkitsee euromaiden sitoutumista oikeanlaisiin korjaaviin toimiin korkeimmalla poliittisella tasolla nähdä oikeita kohde ja toimitalon läpikäynyt jalan jalkansa tiedot ja annoin työmarkkinajärjestelmään puuttumista olennaisella tavalla

arvoisa puhemies

minä olen todella ilahtunut ministerin sanoista eli että hallituksenkin puolella tunnistetaan pääkaupunkiseudun erityisluonne ja on myöskin valmiudet siihen että tätä kaksiportaista hallintomallia tutkittaisiin ja selvitettäisiin

etyjin parlamentaarisesta yleiskokouksesta juuri äsken puheenvuoron käytti euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja selvästi näimme että hänellä aika loppui kesken

käytännössä kaikissa puheenvuoroissa joita täällä käytettiin kiinnitettiin huomio siihen että afganistanin ongelmia ei sotilaallisella läsnäololla ratkaista

minusta tässä ei nyt harkinta toimi oikein silloin kun kuitenkin salille pitäisi arviointeja tehdä siitä työstä jota me muualla teemme kansanedustajan tehtäviä suorittaen

täällä on paljon käytetty puheenvuoroja täs tä menneestä viikonvaihteesta natovenäjä huippukokouksesta ja todettu sen olleen historiallinen

ukkola täällä totesi omassa puheenvuorossaan että nyt on vihdoin ja viimein korkea aika tehdä nato jäsenyyspäätös suomessa

ukkola minun arvioni mukaan ainoa validi oikea kriteeri arvioida suomen osallistumista erityyppisiin kansainvälisiin järjestöihin ennen kaikkea turvallisuuspoliittisiin järjestöihin puhumattakaan sotilasliitoista on se palveleeko se suomen turvallisuutta

tosiasiassa tämä pohjoismainen universaaleihin palveluihin universaaliin malliin perustuva hyvinvointiyhteiskunta ei keskity nimenomaan vain köyhimpiensä huolehtimiseen vaan itse asiassa kaikista huolehtimiseen siinä tilanteessa että he ovat haavoittuvassa asemassa

se on yksi ainoa kriteeri johon täytyy vastata silloin kun me pohdimme sitä missä suomi on mukana minkälaisissa päätöksentekopöydissä mihin suomi osallistuu

on erilaisia haavoittuvia pisteitä joissa me yhteisvastuullisesti pyrimme kannattamaan ihmistä jotta hän pystyy sitten luovasti toteuttamaan itse itseään

suomen oma turvallisuus suomalaisten turvallisuus on ykkösasia ja se on se ainoa määrittävä tekijä ei se onko joku harmaa vyöhyke jossakin olemassa onko joku päätöksentekopöytä siellä tai toinen täällä

siinä yhteisvastuu henkiytyy siitä järjestelmästä mutta siinä on erinomaisen keskeistä nämä yhteiset julkiset universaalit palvelut

niiden kautta se tasa arvo toteutuu tällaisessa järjestelmässä

minusta oli hienoa se mitä ministeri omassa risikko puheenvuorossaan sanoi että tällaisessa järjestelmässä luonnollisesti on elementtejä kuten kouluruokailu äitiyspalvelut omaishoito ja muut jotka ovat innovaatioita joita muualla maailmassa mietitään

jos maailmalla tätä järjestelmää esittelee niin puistellaan päätä

ei yhteiskunnalla ole varaa siihen että me kaikki kansalaiset jotka haluamme voimme kouluttautua tai korkeampaa koulutusta tai peruskoulutuksen saamista kaikille ei pystytä takaamaan siihen ei ole voimavaroja

tänä kesänä otan kaksi esimerkkiä oli kirgisian kammottava verilöyly kesäkuun alussa tai pakistanin tulvat joissa olisi voinut käyttää sitä voimaa mikä meillä on humanitaarisessa mielessä käytössä

itselläni oli tilaisuus kuukausi sitten vierailla länsi uudenmaan hätäkeskuksessa josta pari perushuomiota jotka tätä keskustelua myöskin täydentävät on syytä tehdä

kertokaa konkreettinen esimerkki kuinka suvereeni toimija eli valtio menee konkurssiin sillä on aina pakko oton mahdollisuus

tässä meidän täytyy arvioida myöskin uudella tavalla sitä miten me niitä harvoja eurojamme joita tässä kansainvälisessä toiminnassa käytämme myöskin kriisinhallinnan puolella käytämme niin että me pystymme antamaan vakavan panoksen

tässä tapauksessa kun tämä paketti on nyt rakennettu niin a tässä on selvästi rakennettu sitä tiukoilla ehdoilla kreikkalaisille tavallisille ihmisille heidän elämäänsä tullaan tässä kuristamaan b me suomalaiset veronmaksajat eurooppalaiset veronmaksajat tavalliset kansalaiset maksamme tätä pakettia joka on rakennettu

ja kun katsoi hätäkeskustyöntekijöiden työkuormaa niin näki että a kuorma on suuri ja b on valtava ammattitaito

on valtava ammattitaito kun samanaikaisesti kun tämä puhelu otetaan vastaan täytyy nähdä missä on poliisi missä palo ja pelastustoimi toimii missä on ambulanssi miten sosiaalipuolen huostaanottopuolen ihmiset ketkä ovat käytettävissä tietyissä tilanteissa ja tarvitaan nopeaa reagointia

kun hätäkeskuksen työntekijöiden kanssa keskusteli niin monet olivat sitä mieltä että he ovat valmiita jättämään tämän alan kahdesta syystä ja niistä kahdesta syystä toinen on se että on tässä julkisessa keskustelussa jota on käyty hätäkeskuksista kun siellä muutamia ongelmallisia tapauksia tietenkin on tullut inhimillisiä virheitä maine mennyt alalta eli ihmiset kokevat että heitä leimataan ja minustakin tuntui että heitä todella leimataan eikä arvosteta suurta työtä

me sosialidemokraatit ympäri eurooppaa olemme markkinoineet rahamarkkinaveroa jossa pankit maksavat säännöllisesti koko ajan osallistuvat yhteisiin talkoisiin hyvinvoinnin rakentamiseksi meille

arvoisa puhemies

pohdituttaa myös ekpn rooli joka on hyväksynyt matkan varrella valtion esimerkiksi kreikan lainat vakuutena ja näin ollen mahdollistanut hyvän bisneksen pankeille

tässä sitoudutaan kansainvälisen yhteisön kanssa rauhoittamaan tuo maa kitkemään terrorismia luomaan sille maalle kehitysedellytyksiä missä luonnollisesti siviilikomponentilla on aivan ratkaiseva asema

mikä osaaminen osaamispääoma tässä ollaan hukkaamassa hyvin nopeasti kun keskitetään nämä hätäkeskukset ja se ammattitaito joka nyt tällä hetkellä olemassa olevassa verkostossa valuu meiltä pois

tässä ei ole järkeä ja on mitä mielekkäintä se että meillä on kuitenkin hajasijoitettu hätäkeskusrakenne koska sen paikallisyhteisön laajamittaisemmankin alueen tuntemus on hyvin tärkeä ja kun se hyvin pitkälle keskitetään niin se kyllä tarkoittaa sitä että meillä on suuret riskit että hätäkeskukset joutuvat vaikeuksiin ja meillä ei palvelu toimi sillä tehokkuudella kuin aikaisemmin

viitasen kantaan että on hämmästyttävää että täällä ministeriaitio on täysin tyhjä näistä asioista keskusteltaessa

arvoisa puhemies

minä odottaisin että hallituksen ministerit kertoisivat myöskin meille sen toisen kulman minkä vuoksi taleban on onnistunut lisäämään kannatustaan

toinen olennainen seikka on se että talebanilla on huolimatta naisten asemasta kuitenkin selkeä sosiaalinen ohjelma sosiaalinen konsepti jolla he mobilisoivat maan köyhää väestöä ja saavat sitä kautta olennaisesti tukea

tällä kertaa konsensus rikkoutui ei sinänsä näihin määrärahakysymyksiin joista on aikaisemminkin riidelty vaan ehdottomasti se rikkoutui siinä suhteessa että linjanvedot poikkeavat siitä suomen ja ulko ja turvallisuuspolitiikan peruslinjauksesta

ja kolmas olennainen seikka on se että monet pitävät fundamentaali islamilaisuutta ainoana vahvana voimana joka pystyy kamppailemaan korruptoitunutta hallintoa vastaan

oli hyvin selkeää että myöskin seurantatyöryhmässä ja selontekovaiheessa tuli esille se että haluttiin korostaa ja hallituksen puolella haluttiin selkeästi korostaa erityisesti kokoomuksen puolella nato jäsenyyden hyödyllisiä vaikutuksia

islamilaiset uskonnolliset johtajat nähdään lahjomattomina ja se antaa tietenkin tuen ja silloin jos kansainvälinen yhteisö haluaa tosiaan tähän vaikuttaa on tartuttava köyhyyden ongelmaan

täällä ovat vihreät jo selvästi profiloituneet useissa eri yhteyksissä ollessaan porvarihallituksessa mukana ympäristöpolitiikkaa vastustavaksi puolueeksi

samanaikaisesti oli kirjattu seurantatyöryhmässä yhdessä ylös se että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan peruslinjaus ei muutu mikä koskee sotilaallista liittoutumattomuutta mikä koskee uskottavaa puolustusta ja mikä koskee euroopan unionin puolustusulottuvuuden yhdessä kehittämistä

kun tässä suhteessa tätä ei haluttu kokoomuksen puolella eikä myöskään keskustan puolella kirjata selkeästi suhteessa siihen seurantatyöryhmässä haettuun yhteiseen konsensukseen tähän valiokunnan lausuntoon mukaan on tämä ristiriitatilanne

mutta me näemme että tällä vähennetään laivaliikennettä jossa on sekä itse turvallisuuspuolta että myöskin erilaisia päästöjä joita laivaliikenteestä tulee ja me näemme myöskin kaasun järkevänä hiilivoimaa ruskohiiltä korvaavana polttoaineena energiatuotannossa

siellä on siis rahoituslaitoksia pankkiiriliikkeitä enemmän kuin saksassa näissä pankkiiriliikkeissä on pääomia enemmän kuin saksassa jolloin tämä on varsinainen keidas

arvoisa puhemies

pulliainen tässä sanoi

se mahdollistaa sijoittamisen sijoitustoiminnan rahaomaisuuden arvonmuutoksella spekuloinnin ympäri maailmaa veroparatiisin suojissa

vistbackan puheenvuoroa erittäin huolella ja ymmärrän hyvinkin että hän löytää teknisiä selityksiä sille minkä takia perussuomalaiset ottavat nyt etäisyyttä tästä esityksestä

ja niin kuin meidän oma hallintarekisterilainsäädäntömmekin sen mahdollistaa myöskin helsingin pörssissä voidaan taidokkaasti operoida täältä veroparatiisista käsin tarpeen mukaan myöskin suomalaista pääomaa

meillä käydään verotuskeskustelua suomessa parhaillaan ja raadollinen tosiseikkahan on se että kun keskustellaan onko meillä progressiivista veroa vai ei niin tosiasiassa suomalainen verotus on luonteeltaan regressiivistä

senhän tietysti me näemmekin ja kysymys ei ole vain pääomatulojen verotuksesta suomessa jakoverona vaan ennen kaikkea siitä että kun oikein suuret tulot on kyseessä silloinhan se on nollaverotuksen piirissä olevaa kiertämistä sijoitusyhtiön kautta näissä veroparatiiseissa

anonymiteettiin kokonaisuudessaan pankkisektorilla ja ennen kaikkea tähän veroparatiisikäytäntöön ja sen päälle vielä tähän käsittämättömään kummajaiseen tähän käsittämättömään kummajaiseen että meillä on yksi hyödyke josta käydään laajasti kauppaa ja siinä ei ole minkäänlaisia välillisiä veroja mukana

arvoisa puhemies

olette seurannut tämän keskustelun joka osoittaa sitä että suhtaudutte tietysti tähän esitykseen vakavasti mutta myöskin tähän salikeskusteluun suhtaudutte vakavasti ja se on arvokasta

kaikessa muussa kaupankäynnissä on arvonlisäveroa tai jopa kiinteistökaupassa varainsiirtoveroa rahalla käytävää kauppaa ei veroteta lainkaan välillisesti

yleensä kun vaalilakeja uudistetaan maailmalla ne ovat historiallisesti merkittäviä askeleita

niin tämä kysymys siitä että meillä ei ole nimenomaan rahalla käytävässä kaupassa ennen kaikkea arvopaperikaupassa mukaan lukien johdannaiskaupat luonnollisestikaan minkäänlaista välillistä veroa on valtava ongelma sekä valtiontaloudellisesti eri yhteiskunnissa että myöskin ongelma joka liittyy tähän valvontaan mistä ed

lähtökohtana on se että kaikkien puolueiden poliittisessa järjestelmässä aktiivisesti mukana olevien tulee hyväksyä se vaalitapa ja laskentaperuste miten toimitaan

pulliainen tässä puhui

itse vaalitapahtuma on sitten oma leikkinsä kilpailutilanteensa vakava prosessi mutta ne pelisäännöt millä toimitaan hyväksytään yhdessä

mutta sen lisäksi jos olisi globaali järjestelmä olisi eurooppalaisella tasolla käytössä tämä englannissa ja eräissä muissa pörsseissä käytössä oleva varainsiirtovero meillä olisi valvonta päällä